siinä mielessä tarvitaan uutta linjaa mutta ei sillä että heitetään joka paikkaan lisää miljoonia

eun vallan kasvu joka tapauksessa supistaa kansallista päätösvaltaamme

toinen ongelma tässä yhteisöverossa on kuntien kannalta että tämä kohdentuu eri kuntiin hyvin eri tavalla

tällä hetkellä kun yhteisöveron tuotto alenee eri kunnissa eri vauhdilla niin tietysti kunnat joutuvat tässä suhteessa keskenään yhä eriarvoisempaan asemaan

eli tällä varmistetaan nyt se että harmaan talouden torjunta ei siinä kapeikossa joka olisi syntynyt ellei tätä lisäystä olisi tehty vaikeudu ja tämä on tietysti se kaikkein tärkein viesti

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toteaa että eun tiukalle ylikansalliselle koordinaatiolle rangaistuksineen on olemassa toinen vaihtoehto joka tulee tarkoin arvioida

vielä tästä valtioneuvoston lausunnosta

nyt ovat työllisyysasiat olleet esillä voimakkaasti ja totean että viime vuonna rinteenihalaisen työllisyysbudjetin määrärahat loppuivat toukokuussa

valtio on siis tehnyt niin että se on alentanut valtionverotusta mikä on suosinut ainakin suhteellisesti hyvin voimakkaasti hyvätuloisia ja taas sitten siirtänyt niin kiinteistöveron kuin syksyllä edessä olevan kuntien tuloveroprosenttienkin määräämisen kautta verorasitusta pieni ja keskituloisille kunnallisveron maksajille eli voidaan sanoa että valtavirtana hallituksen veropolitiikka on hyvin eriarvoistavaa ja epäoikeudenmukaista

se herättää kysymyksen että kun valtioneuvosto puristaa yhden yhteisen lausunnon niin se ilmeisesti joutuu silloin ylikävelemään joko ympäristöministeriön temmin tai maa ja metsätalousministeriön näkökulmien yli

sen mukaan kelvottomat ylivelkaantuneet euromaat on pantava ulkopuolelle ainakin siihen asti kunnes ne saattavat taloutensa uskottavalle ja vakaalle pohjalle

en sitä kyllä usko mutta tilanne on tietysti vaikea

miksi ette sitä viime kaudella toteuttaneet

samalla taloutensa rehellisesti hoitaneet vakaamman talouden euromaat voivat jatkaa yhteisvaluutta alueessa mutta ilman sitä keskitettyä pakkopaitaa jota niiden ylle nyt puetaan

ja mikä silloin on niiden näkökulmien esilletulon merkitys kun päätöksiä lopullista harkintaa tehdään tätä jäin miettimään

mutta ministeri lindström on moneen kertaan todella todennut että nyt pyritään uudistamaan työttömyysturvaa koko järjestelmään käytettäviä rahoja niin että ne ovat aktiivisessa työllisyyskäytössä

odotetaan niitä tuloksia nopeasti

hallituksen olematonta linjakkuutta osoittaa se että hallituksen viime torstaina hyväksymästä selonteosta irtaantuivat jo viikonloppuna sekä työministeri sinnemäki että ympäristöministeri lehtomäki

kun kuntien palvelut sitten samalla heikkenevät tämän taloustilanteen tähden niin kyllä yhteiskunnassa tapahtuu hyvin huolestuttavaa kokonaiskehitystä

kasvi täällä totesi että silloin kyllä sieltä pitkän aikaa irtoaa humusta jokaisen alapuolisen vesistön tilan osalta mikä on aika arveluttavaa ja jopa meren osalta myös

herra puhemies

totesimme siellä suorastaan vähän vihaisella mielellä totesimme että on täysin mahdotonta tässä aikataulussa antaa tästä mitään järkevää vastuullista lausuntoa

arvoisa puhemies

erityisen epäselvää onkin mikä lopulta on vanhasen hallituksen ydinvoima ja turvelinja ja jopa tärkeimmäksi asiaksi kaikkien luokittelema ilmastopolitiikan linja

edustaja heinäluoma tuki omaishoidon kehittämistä ja takuueläkkeen parantamista mutta siihen loppui hallituksen politiikan tukeminen

herra puhemies

asiantuntijoita ei siis olisi ehditty kuulla tannista lukuun ottamatta ja hän on hallituksen virkamies ja siinä mielessä pätevä varmasti mutta ei mikään objektiivinen välttämättä sillä lailla kuin tällaisessa asiassa pitäisi olla

sen sijaan hän vastusti puheenvuorossaan suunnilleen kaikkia leikkauksia ja myös suurinta osaa niistä rakenneuudistuksista jotka hallitus aikoo toteuttaa

se sisältää paljon sellaisia asioita jotka sinänsä eivät ole uusia mutta jotka on syytä nostaa esille ja ehkä juuri näin vaalien alla

tässä on nyt viisi asiantuntijaa mutta ei yhtään ulkopuolista todellista objektiivista tarkastelijaa esimerkiksi professoria tai muuta joka olisi käynyt läpi tämän järjestelmän analysoinut näitä riskejä miettinyt tuonut esille mitä vaihtoehtoja tälle voisi olla ja onko tämä sopimus esimerkiksi perustuslain kannalta ilman muuta hyväksyttävissä

vahva toivomus on se että jokainen poliittinen puolue ottaisi ne niin vakavasti että seuraavan hallituksen ohjelmassa olisi mahdollisimman paljon niitä toimenpiteitä joilla todella konkreettisesti määrätietoisesti toteutetaan ne toimenpiteet joilla voidaan hyvinvointivaltion tulevaisuutta turvata

sen arvoa ja uskottavuutta kuitenkin heikentää se että siihen on kasattu kaikkien hallituspuolueiden keskenään ristiriitaiset toiveet haaveet ja unelmat

edustaja rinne edellinen valtiovarainministeri kirjoitti tasan kolme viikkoa sitten blogissaan että vastustamme leikkauslinjaa ja niin edelleen

todellakin sosialidemokraatit vastustavat näköjään kaikkia leikkauksia ehkä maataloustukien leikkaus heille kelpaa ja sitä kautta elintarvikeketjun tuhansien kymmenientuhansien työpaikkojen tuhoaminen se on mahdollista heidän mielestään

voi arvioida kai karkeasti että ehkä enimmillään noin puolet saa turvapaikan ja puolet ei saa ja näistä jotka eivät saa ilmeisesti aikamoisen suuri osa tekee valituksen hallinto oikeuteen saavat ilmaisen oikeusavun köyhiä kun ovat ja sitten hallinto oikeuteen tuleekin sellainen määrä asioita että se uhkaa ruuhkauttaa koko hallinto oikeuden lyhyessä ajassa

hallitus vaatii taloudellista vastuuta niiltä joilla ei siihen ole minkäänlaisia mahdollisuuksia ja toisaalta lupailee palkkioita niille joilla on varaa ja mahdollisuuksia nämä palkkiot kuitata

meillä on tavattoman paljon sidonnaisuuksia jotka rajoittavat päätöksentekoa ja toisaalta on paljon myös sellaisia asenteita ja ajatuksia jotka merkitsevät sitä että ei toteuteta niitäkään mitkä voitaisiin toteuttaa

eli tämä käsittely tällä tavalla näin isossa asiassa on ollut eduskunnan arvovaltaa romuttava hyvin vahvasti täysin tuomittava siinä mielessä

mutta ihmettelen mikä on nyt sosialidemokraattien linja mikä on se teidän laadinnassanne oleva vaihtoehtobudjetin sisältö

hallitus unohtaa että miljoonalla suomalaisella köyhällä ihmisellä ei ole varaa panostaa asumiseensa ja liikkumiseensa siten että he saisivat ne tuet joilla kannustetaan päästöleikkauksiin

suomalaispankkien sijoitukset arvopaperistettuihin lainapaketteihin ovat pieniä ja vastuut kaatuneissa pankeissa ovat vähäisiä

sellaiset sanat kuin ahneus ja itsekkyys ja kateus ovat ikäviä sanoja mutta niiden kanssa joudumme toimimaan tässä inhimillisessä maailmassa

olisiko tämä vaatinut perustuslakivaliokunnan käsittelyn lausunnon niin sitä en tietystikään ole pätevä sanomaan mutta kyllä täällä muutamia asioita on

tässä jäävät sitten sanotaan nyt nämä suomalaisten yritysten ja kuntien valitukset mahdollisesti sitten jalkoihin ja tämä on toki esimerkiksi elinkeinoelämän hankkeitten osalta huono asia

nyt tarvitaan todellakin vastuullista politiikkaa jota hallitus harjoittaa jotta suomi saadaan kääntymään

hallituskautta on jäljellä puolitoista vuotta joten sekä toimenpiteet että lasku ja sen kohdentaminen jäävät tulevien hallitusten murheeksi

ei hallitus ole opposition paineesta mitään perunut vaan on tullut siihen tilanteeseen että on katsonut että on kohtuullista tehdä toisin tässä vaiheessa

on käsittämätöntä että keskustajohtoiset hallitukset ovat pian seitsemän vuotta olleet täysin kuuroja ja välinpitämättömiä niiden vaatimusten suhteen jotka maaseudun lainkuuliainen ja järkevä väestö on asiasta ilmaissut

meillä on edelleen tavattoman korkea alkoholin kokonaiskulutus ja myös huumepuoli on rajojen avauduttua tulossa entistä pahempana meille eteen

mielestäni hallituksen pitäisi nyt kyllä kiireesti kokoontua miettimään minkälaisilla verotulojen lisäyksillä voitaisiin velkaantumista hirvittävää velkaantumista hillitä ja minkälaisia menoleikkauksia voitaisiin valtion budjetista löytää

edellinen neljä vuotta meni harhaillessa milloin missäkin ja jos tämä on opposition linja että mihinkään ei saa koskea mitään ei saa tehdä pysähtyneisyys on se malli jolla eletään ja velkaa otetaan niin ei tästä tule yhtään mitään

nämä tekijät tulee ottaa kiihkottomasti voimakkaasti esille eikä painaa niitä sivuun niin kuin meillä on liian paljon tapana

mutta kun ollaan tässä euroopan unionissa niin meillä ei tietysti päätösvaltaa ole ja eussahan jos neuvosto ei pääse jostakin gmo tuotteesta riittävään yksimielisyyteen päätös siirtyy komissiolle ja komissio hyväksyy aina kaiken koska siellä raha ratkaisee jokaisen päätöksen

minua vain ihmetyttää miten isoja mahtavat nämä lukemat olla tuolla puolen sitten kun suomen pankissa todetaan että nämä ovat vain pikkujuttuja

varmasti jonkin verran voitaisiin löytää ja mitä nopeammin sitä tehdään sitä helpommalla tuleva hallitus pääsee

eräs maaseudulla yksin kodissaan asuva emäntä kysyi pari vuotta sitten minulta pitääkö hänen laittaa kuivalla maalla kaukana vesistöistä olevaan asuntoonsa kalliit jätevedenpuhdistuslaitteet

meillä ei ole varaa menettää lapsia ja nuoria sivuun syrjäytymään niin kuin tällä hetkellä tapahtuu ei päihteiden mutta ei myöskään muiden ongelmien takia

kukin sopimuspuoli luopuu peruuttamattomasti ja ehdottomasti koskemattomuudestaan johon se on tai voi olla oikeutettu oman itsensä omien varojensa tai tulojensa osalta ja niin edelleen

odotan että nyt jatkopuheenvuoroissa ehkäpä puheenjohtaja rinne nostaa sosialidemokraattisen vaihtoehdon kirkkaasti tänne keskusteluun mukaan

korostamme että tähän päästään vain jos mitään keinoa tai osa aluetta ei ideologisista syistä etukäteen suljeta pois

tulevan hallituksen syliinhän tämä hallitus on jo päättänyt kansaneläkkeiden takuueläkkeen lapsilisien indeksikorotuksen puolustusmenojen korotuksen eu jäsenmaksu nousee satoja miljoonia ja monia muita varsin merkittäviä menolisäyksiä on hallitus päättänyt mutta ei ole huolehtinut talouden pohjan vahvistamisesta vastuullisella tavalla

sen takiahan täällä kysellään jotta mitähän nämä pienet mahtavat olla mutta jälkeenpäin varmaan se tulee esille jossakin myöhemmin

tarvitaan energiatehokkuuden voimakasta lisäämistä ja monipuolista energiantuotantoa

kotien kasvatustyötä pitää vahvistaa opiskelua tulee tukea ja sitten työelämässä tulee olla sellaiset pelisäännöt että ihmiset eivät syrjäydy väsy liian aikaisin ja tavoitteena olkoon myös se että pääsemme terveenä eläkkeelle

sitten siihen liittyen kun olemme menossa tietysti tekemään lisää päätöksiä näistä asioista tämä kaupthing pankin juttu minusta on sinällään tietynlainen ennakkotapaus vaikka siinä todettiin että se ei olisi sitä

tässä puhutaan vain kasveista ei puhuta perunasta ainakaan pykälissä

onko tämä että me sopimusosapuolina luovumme peruuttamattomasti ja ehdottomasti koskemattomuudestamme ja eduistamme ja oikeuksistamme tavallisella lailla tässä vaan hyväksyttävissä oleva

valtion piikkiin lopulta menee kaikki vahingot

nyt pitää kysyä kun tehdään jatkopäätöksiä erinäköisistä takauksista ovatko ne yhdenvertaisia sitten suomalaisten ihmisten osalta koska siinähän taattiin tavallaan kaikki mahdolliset korot ja asetettiin parempaan asemaan tämä pankki kuin normaalin talletussuojan piirissä olevat ihmiset jonkin suomalaisen pankin osalta tosin aika vähän niitä enää on olemassakaan samanlainen kupru jos tapahtuisi

selonteon lupaukset ovat katteettomia ellei panostuksia lisätä

maaseudulla puhaltavat kylmät tuulet

tiestön kunto rappeutuu liikennepalveluita ajetaan alas

edellisestä lamasta johon sorsan ja holkerin hallitukset maan ajoivat noustiin esko ahon hallituksen vahvan ja määrätietoisen t k politiikan ansiosta

kun minä nyt kun välimeren maat ovat siinä tilanteessa ja melkein kaikki muutkin euromaat että niiden talous on täysin kuralla ja meilläkään ei täytetä niin sanottuja emu kriteerejä enää en luota euron kestävyyteen ja tämän järjestelmän pysyvyyteen niin silloin joudun toteamaan että se toinen vaihtoehto että muutamia pankkeja kaatuu ja tulee ehkä jonkinmittainen lama voi olla ja on vakava paikka mutta se voi olla sittenkin jopa helpompi ja siitä voidaan nopeammin ainakin suomen oloissa nousta kuin siitä että koko euroalue vie meidän pääomiamme miljardeja määriä muiden maiden velkojen kattamiseen ja näin ollen pelastaisimme meidän rahoilla pankkeja

maahamme synnytettiin kokonaan uusi teknologiateollisuuden ala

nyt tarvitaan kiireesti vastaava panostus energia ja ilmastopolitiikan kehittämiseksi todelliseksi tulevaisuuden alaksi joka nostaa suomen siitä ahdingosta johon se jälleen on ajautunut

yhä useampi ihminen tässä maassa kokee että alkaa olla rikos asua ja elää maalla

ei meitä hyvin monta ollut mutta sen parempi laatu jotta ei hävennyt ollenkaan siinä sakissa seisoessa ja ollessa

valitettavasti vanhasen hallitus jättää seuraajilleen ja tuleville sukupolville kymmenien miljardien eurojen uuden velkataakan lisäksi mittavan ilmastotaakan

tuskin on väärin arvioitu kun kyläparlamentissa todettiin että kysymyksessä on suurin yksittäinen maaseutua autioittava hanke sotiemme jälkeen

sen takia kun nyt miettii tätä tilannetta tulevaisuuden kannalta niin onko meillä samanlainen tilanne suomessa tällä hetkellä kuin tuolla yhdysvaltain puolella

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä laati viime talvena yksityiskohtaisen ja kattavasti perustellun ilmasto ja energiapoliittisen lyhyen ja pitkän aikavälin ohjelman ed

arvoisa herra puhemies

minä väitän että asuntoluottopuolella on aika paljon meilläkin sillä tavalla tyhjän varassa olevia asioita jos katsoo pystyvätkö ihmiset hoitamaan niitä lainoja ja ennen kaikkea tässä pääkaupunkiseudulla kun tiedetään asuntojen hintojen kalleus

arvovalinnoista puheen ollen nykyinen edustaja entinen ministeri eero heinäluoma esitteli melko tasan päivälleen kymmenen vuotta sitten täällä taikka tuolla viereisessä talossa varallisuusveron poistamisen kokonaan suomesta

mutta kyllä tässä on käsittelyssä niin paljon epäkohtia ja sopimus on niin hankala että viisasta olisi että koko järjestelmä romutettaisiin ja mietittäisiin uudelleen ja purettaisiin koko euro

koska aika ei riitä kantamme tarkempaan esittelyyn lyhyesti totean jo edellä sanomaani toistaen että emme sulje mitään energiantuotannon muotoa pois painotamme voimakkaasti tietysti hiilen poistamme mutta painotamme voimakkaasti ja laajasti energiatehokkuuden parantamista uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä ja uusien keksintöjen luomista ja edistämistä tällä alalla

koko ajatushan on perustunut siihen jotta asuntojen hinnat nousevat ja sieltä kautta saadaan lisäarvoa mutta kun nyt on tapahtumassa toisinpäin

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että selonteossakin uutena keinona esiin nostettu maaseutuvaikutusten arviointi sisällytetään ennakkotoimena kaikkeen sellaiseen kansalliseen päätöksentekoon jolla on alueellisia vaikutuksia

tuo jo toistakymmentä vuotta suomenkin osalta voimassa ollut haagin lapsikaappaussopimus on varmaan suomen kannalta toiminut sinänsä ihan hyvin mutta ongelma on ollut se että monet meidän kannaltamme tärkeät maat eivät ole siihen yhtyneet ja esimerkiksi venäjä ei ole mukana

sen takia ne ajatukset mitä on puhuttu siitä jotta nämä kotitaloudet pitäisi pelastaa tässä tilanteessa jotta ei ajeta näitä ihmisiä siihen tilanteeseen jotta nämä asunnot joutuvat pankkien haltuun

mutta siis silloin ilman mitään vastiketta ilman mitään perusteita muuta kuin se että siinä verojärjestelmässä oli tiettyjä epäkohtia sosialidemokraatit ajoivat varallisuusveron poistamisen kokonaan ja kerralla

siihen pitää jokin järjestelmä meidän kehittää että se mahdollistaa sen jotta ei ainakaan tämän laman varjolla sitä tehdä vaan se on sitten jonkin muun syyn ansiosta eli ei haluakaan hoitaa niitä velvoitteitaan